haluatteko suomen pois eurosta

haluatteko kreikan pois

se on se eväs tulevaisuuteen

mikä on suhteenne euroopan vakausmekanismiin

nyt niin remonttituen kuin kotitalousvähennyksen ehtoja ei rajata ilmastoperusteisesti ja pientaloissa kotitalousvähennystä voi käyttää vaikkapa öljylämmityskattilan vaihtamiseen uuteen öljykattilaan tai kesämökin muuttamiseen talviasuttavaksi

miten varmistatte sen että toden totta veronmaksajien vastuut tulee rajattua myös tulevaisuudessa kuten sdpn toimesta viime hallituksessa tapahtui näiden vakuuksien suhteen

samalla tavalla esimerkiksi kulttuuri ja liikuntapuolella on monia keinoja millä nuoria saa mukaan osalliseksi yhteiskuntaan ja sitä kautta voi syrjäytymistä ehkäistä

on puhemies kyse arvovalinnoista kuten yritin sanoa

se nimenomaan antaa sitä tietynlaista joustavuutta

mitä sitten tulee täälläkin mainittuun sosialidemokraattiseen vaihtoehtoon me otamme vähemmän velkaa kuin tämä hallitus ottaa ja se johtuu siitä puhemies että tekisimme erilaisia arvovalintoja reilumpaa verotusta emme laiminlöisi työllisyyden hoitoa minkä hallitus tekee

työministeriön hallinnonalalla nuorten työttömyyden torjunta ja meidän kaikkien vastuulla tietenkin oleva nuorisotakuun edesauttaminen ovat mitä tärkeimpiä asioita

mitä tulee tähän ennakolliseen tukeen niin pääministeri katainen kertoi täällä perjantaina että keskustapuolue oli edellisessä hallituksessa ajanut tätä tukivälinettä te olitte itse olleet tämän kannalla

me puhumme nyt puhemies siitä miljardin erästä joka annettiin edellistä edellisen hallituksen aikana ilman vakuuksia jolloin esimerkiksi keskustavetoisen hallituksen pääministeri vanhanen totesi että tämähän on hyvä bisnes

arvoisa herra puhemies

sitä kautta paljon on ollut keskustelua myös asuinalueiden eriytymisestä ja siitä että ihmisellä olisi oltava turvallinen alue olla käyskennellä ylpeänä kotikulmilla

arvoisa herra puhemies

muistan erittäin tarkkaan kun moneen kertaan hallituksen toimesta luvattiin että kaikki nämä kompensaatiot tapahtuvat ja yliopistomaailmalle ei tule uusia kustannuksia

arvoisa herra puhemies

olen erityisen paljon viime aikoina koko viimeisen vuoden ajan kiinnittänyt huomiota lähiöiden monipuoliseen kehittämiseen

olen itsekin paljon miettinyt sitä että eihän tässä voi pallotella siten että aina yksi toimija sanoo että syy on jossain toisessa vaan nythän jos koskaan tässä tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista

siitä kantaisin teinä huolta ja tuntisin jonkin verran nöyryyttäkin enkä vain naureskelisi täällä salissa niille lupauksille mitä olette antaneet ennen vaaleja

eero heinäluoma äsken sanoi että pähkähullu tilanne että jo lähtökohtaisesti muut työnantajat sitten maksavat yliopiston maksua

joka ikisellä lapsella joka ikisellä nuorella tulee olla oikeus harrastaa vanhempien rahapussiin katsomatta

maatalouden ympäristölle haitallisista polttoöljyn veronhuojennuksista on luovuttava ja annettava sen sijaan avustusta uusiutuvan energian lähteiden käytölle

kaikki antavat oman panostuksensa jotta saisimme vihdoin asuntomarkkinan toimimaan myös täällä pääkaupunkiseudulla saisimme ihmisille riittävästi koteja

tästä on tosi paljon käyty keskustelua nuorten itsensä ja perheiden kanssa että harrastaminen on liian kallista useassa tapauksessa

minun mielestäni tämä on sellainen tyypillinen aika että kun puhumme paljon sellaisesta yhteistyöhengestä ja vaikkapa tupohengestä niin minun mielestäni asuntopolitiikassa tarvitaan juuri nyt sitä tupohenkeä

kun toimin urheiluasioista vastaavana ministerinä perustin työryhmän joka miettii muun muassa juuri tätä miten lompakon paksuuteen katsomatta liikuntaharrastus olisi lasten saatavilla

esimerkiksi kulttuurin näkökulmasta tämä asia on tänään vahvasti korostunut siinä että olemme luovuttaneet lastenpäivän palkintoja niille kulttuurityöntekijöille kulttuuri ihmisille jotka ovat tehneet paljon työtä lastenkulttuurin eteen

arvoisa pekkarinen kun te täällä niin kovasti pohditte tätä hallituksen näkemystä ja sosialidemokraattien näkemystä niin miten te itse silloin viime kaudella

hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien

täällä kysyttiin keskustan toimesta ennen tätä mielenkiintoista tulipalokeskustelua kannattaako vasemmisto eurobondejakin ei sosialidemokraatit eivät missään nimessä kannata

valtio tekee osuutensa tarjoamalla lisätukea

tilanne on mielestäni katastrofaalinen ja se osoittaa sen ettei ole alkuunkaan pidetty niitä lupauksia mitä uuden lain säätämisen yhteydessä annettiin

nuorisopuolella me olemme saaneet veikkauksen purusta ylimääräistä rahaa vähän alta miljoona euroa jotka tullaan käyttämään lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen

haluan myös omalta osaltani siitä iloni julki tuoda

samaan aikaan kun verotusta muutetaan ympäristöpainotteisemmaksi on huolehdittava siitä etteivät maksumiehiksi ja maksunaisiksi joudu kaikkein pienituloisimmat

puhemies

silloin te kevensitte hyväosaisten veroja aiheutitte meille budjettiin ison alijäämän jota nyt paikkailemme veitte eteenpäin tasaverokehitystä vaaditte toki hyväosaisia talkoisiin mutta koskaan hyväosaiset niihin talkoisiin eivät tulleet

oikeusasiamies hyvin kuvasi tätä tämän päivän ongelmatiikkaa että on tehty paljon leikkauspolitiikkaa joka on erityisen kohtalokasta silloin kun se kohdistuu haavoittuvimpiin väestöryhmiin

juuri hyvänä uutisena viime viikolla saimme lisättyä voimavaroja lasten kulttuurikeskuksiin joissa lasten ja kulttuurin käsi kädessä kulkemista tuetaan ympäri suomea

me haluamme edistää kulttuurin saavutettavuutta harrastusmahdollisuuksien saavutettavuutta liikuntamahdollisuuksien saavutettavuutta ja meillä on erilaisia kehittämishankkeita joissa painotamme nimenomaisesti tätä jokaisen lapsen oikeutta näihin

arvoisa puhemies

meillähän on aivan ihastuttavia kokeiluja viime ajoilta joissa esimerkiksi päiväkotiin tulee taidetta ja tämän kaltaisia kouluihin tulee lähelle taiteilijoita kulttuurintekijöitä

puhemies

lisäksi esimerkiksi pilotoimme kulttuuripassia jotta löytäisimme toimintamuotoja missä kulttuurin pariin pääsisi ilman että rahapussin paksuus olisi siinä esteenä

kyllähän tämä tällä hetkellä niin on että jos tällä hetkellä tätä väliaikaista rahoitusvälinettä käytetään senttikin silloin suomi vaatii vakuudet ja kaikki ymmärtävät että on aika vaikea lähteä sitä käyttämään

on tärkeää että tässä tapahtuu veroratkaisu nimenomaan oikeudenmukaisuutta edistäen

minä uskon vahvasti siihen että kulttuuri lasten parissa vahvistaa myös lasten henkistä hyvinvointia luovuutta ja kaikkea sitä ja tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota näihin seikkoihin niin nyt kuin lähitulevaisuudessakin rus ja ministeri kuin onkaan

silloin pidimme tuota tavoitetta riittämättömänä

verot maksukyvyn mukaan

kritisoimme myös hallituksen linjaa energian loppukulutuksen suhteen

toden totta me tarvitsemme ihmisille tarpeeksi koteja ja tarpeeksi kohtuuhintaisia koteja ja tämän haasteen edessä me olemme käärineet hihat

ja sitten kun pääsemme nopeutetusti tähän tehokkaampaan ja turvallisempaan pysyvään mekanismiin siellä on automaattisesti se sijoittajavastuu mukana jota sosialidemokraatit ovat vaatineet koko ajan ja tässä suhteessa olemme hyvin johdonmukaisesti tiukentaneet suomen linjaa

ja minä toivoisin vakavat terveiset vielä tässä yhteydessä saada välittää hallituspuolueille että älkää tulko tekemään tätä näin julmaa leikkausta

toinen minkä haluan sanoa mihin edustaja huovinen myös kiinnitti huomiota on että kyllä vanhustenpalvelun ja näiden hoitajamitoitusten täytyy pysyä nykytasolla ja niitä tulee pikemminkin parantaa kuin heikentää ja tätä kautta tehdä taas lyhytnäköisiä leikkauksia

se on väliaikainen ja valtio tukee sillä vuokra asuntojen rakentamista tänne pääkaupunkiseudulle yhteensä noin tuhannen asunnon verran

arvoisa herra puhemies

lämmin kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä

pidimmekin tuolloin energiansäästötavoitetta kunnianhimottomana ja riittämättömänä

yksinäisyys on iso ongelma yhteisöllisyyttä tarvitaan kukaan ei jaksa yksin ja varmasti tämänkaltaiset seikat kuin yhteisöllisyyden lisääminen voivat myös toteutua hyvin asuntopoliittisin keinoin

samoin olemme parantaneet tämän pysyvän pidemmän korkotuen ehtoja siten että se on kilpailukykyisempi kuin pitkään aikaan ja tulemme vielä jatkossa tekemään tähän uudistuksia

on aivan totta että pieniä asuntoja tarvitaan lisää ja varmasti myös siellä kunnissa tähän suuntaan halutaan liikkua ja mitä valtion asuntopoliittisiin toimiin tulee niin me olemme hyvin vahvasti lisänneet toimenpiteitä jotta ylipäätään saisimme riittävästi kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

meillä on meneillään esimerkiksi ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma jossa kiinnitetään juurikin huomiota siihen että meidän asuinalueemme muodostuisivat sellaisiksi mukaviksi ympäristöiksi joissa esimerkiksi ikäihmiset voivat kohdata nuoret ja kaikilla olisi miellyttävä ympäristö siellä

arvoisa puhemies

uskoisin että myös jatkossa kun hallitus miettii työllistäviä toimia voisimme myös tällä sektorilla tehdä vielä lisää

se on iso kysymys

olemme myös siinä yhteydessä koonneet lähiöasiain neuvottelukunnan jossa eri ministerit omalta sektoriltaan vastaavat erilaisista toimista joilla voimme lisätä tasa arvoa ja torjua eriarvoistumista lähiöissä

me olemme esimerkiksi lisänneet valtion tukea peruskorjaukseen ihmisen kotia korjataan valtion tuella suhdanneluonteisesti ja tästä sitä syntyy työpaikkoja ja korjattuja koteja

mitä tulee sitten kaiken kaikkiaan tähän äärimmäisen tärkeään teemaan yksinäisyydestä täällä viitattiin muun muassa ikäihmisiin mielestäni on todella tärkeää edistää kaiken kaikkiaan asuntopoliittisesti ja yhteiskuntapoliittisesti yhteisöllisyyttä

yhteisöllisyyttä voidaan lisätä asuntopoliittisin keinoin myös siten että rakennamme ylipäätään monipuolisia asuinalueita ja yksi ihan konkreettinen asia mitä olemme nyt voineet jo tehdä ja edistää on se että kun tällainen asukastila asia on noussut esiin niin me olemme pystyneet aran rahoituksella tukemaan esimerkiksi lähiöissä asukastilojen rakentamista

nimittäin tässä on esillä toinen iso asia jonka johdosta pitäisi kyllä vastaavan ministerin olla läsnä nimittäin hätäkeskukset ja niiden tulevaisuus

itse voin kulttuuriministerinä todeta että myös monissa kulttuuriasioissa me olemme suunnanneet tukia lähiöihin ja kulttuuritoimintaan siellä

on hallituksen nykypolitiikka jonka toimet ovat vaatimattomia on hallituksen strategia jonka ote on maltillinen ja on tämä selonteko joka on kunnianhimoinen

toinen koskee tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja toinen sitä että tämä kerta kaikkiaan pieleen mennyt suunta täytyy korjata

tiedän että liikuntapuolella lähiliikuntapaikkoihin ollaan saatu viime budjetissa pari miljoonaa euroa lisävoimavaroja jotka juuri palvelevat tätä tarkoitusta että lapsi ja nuori pääsee asuinalueellaan liikkumaan lähelle ja edullisesti ilmaiseksi tässä tapauksessa

olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi lähiöissä viime aikoina tähän yhteisöllisyyden lisäämiseen siten että olemme voineet antaa tukea yhteisten asukastilojen rakentamiselle

mutta tietenkin tässä tapauksessa kun perussuomalaisten linja on muuttunut oikeaan suuntaan ja se takinkääntö on tapahtunut siten että nyt kannatetaan sitä viime hallituksen tiukkaa linjaa veronmaksajien vastuut rajataan ja muuta niin siinä mielessä tulo sosialidemokraattiselle tiukalle linjalle on sinänsä hyvä koska saattoi olla että ennen viime vaaleja jotkut äänestäjät päättelivät siellä tammelantorilla että perussuomalaisten mielestä suurin piirtein koko suomen ja kaikkien pitää irtaantua eurosta tai milloin mitäkin

te vastikkeetta annoitte rahaa näihin tukiin

hätäkeskusuudistus on otettava uudestaan valmisteluun ja nykyiset hätäkeskukset on säilytettävä

ihan lyhyesti sanon tästä lakiesityksestä muutaman sanan

sdp lähtee siitä että tämä ei ole hallitusoppositio kysymys vaan tämä on ei puoluepoliittinen kysymys ja nyt on mahdollisuus eduskunnalla ottaa ohjat käsiin äänestää uusi suunta tälle uudistukselle

oikeastaan siksikin haluan tuoda tässä esiin että tämä on nyt yksi vastaus siihen mitä eduskunnan tarkastusvaliokunta aivan erinomaisen hyvässä ja seikkaperäisessä selvityksessään näistä homeongelmista toi edellytyksenä hallitukselle

vaikka päävastuu ilmaston lämpenemisestä on nykyisillä rikkailla mailla on kehittyvillä mailla oikeus väestönsä elinolojen parantamiseen

meillä on monia toimia ja mielestäni tämä kysymys on todella tärkeä koska tänä päivänä jos koska meidän pitää tehdä kaikkemme jotta eriarvoistumista torjutaan

sitä vahvistetaan asumisratkaisuin sitä vahvistetaan alueellisin ratkaisuin sitä vahvistetaan lisääntyvän yhteistyön merkeissä järjestöjen kanssa

huomenna esimerkiksi meidän ministeriössämme käymme keskustelua järjestöjen kanssa miten asuinympäristöjä voisi kehittää turvallisemmiksi viihtyisämmiksi ja yhteisöllisemmiksi paikoiksi

juuri siksi tietenkin se että hallituksen linja tässä suhteessa muistuttaa sosialidemokraattien linjaa joka on tiukka veronmaksajien vastuut rajaava linja on sinänsä hyvä asia

kun valiokunnan puheenjohtaja tuija brax esitteli tätä erinomaista eduskunnan mietintöä viime keväänä täällä salissa hän sanoi että jos hän jotain haluaa tästä keskustelusta jättää mieleenne niin hän ainakin haluaa korostaa tätä kelpoisuusvaatimusten saattamista lain tasalle

jos sdp seuraavassa hallituksessa olisi niin me pistäisimme kyllä suunnan tässä ihan toiseksi

suomen hallituksen viimeaikaiset toimet kehitysavun leikkaamisessa ovat räikeässä ristiriidassa tämän selonteon tavoitteiden kanssa